oppositio on hyvin herkkänä siinä mitä täältä hallituspuolueesta puhutaan mutta sitten kauheasti käytetään tämmöisiä termejä kuin heitteillejättö synonyymillä heitteillepano

kun palataan hallituksen esityksen tavoitteisiin niin hallitus on tuonut esille niin kuin kaikki olemme varmaan moneen kertaan nämä lukeneet että haluamme hallita maahanmuuttoa vähentää maahanmuuton kustannuksia ja edistää suojelua sekä edistää sitä että perheenkokoaja kykenisi vastaamaan perheen toimeentulosta

täällä on käytetty puheenvuoroja kuten julkisuudessakin monesti ihmiset kysyvät miksi toimeentuloedellytyksiä nyt kiristetään

on nyt ihan hyvä alkuun sanoa että ne ovat kuitenkin säilyneet vanhoina niitä ei ole nostettu ja ne on sidottu sitten toimeentuloedellytyksiin ja siellä on harkintaa

sitten kun puhutaan näistä ja tuodaan näitä asioita esille niin puhutaan ihan tarkkaan niistä juuri sen takia että ihmisille ei synny vääriä käsityksiä

edustaja niinistö totesi että täällä on joku puolue ilmeisesti perussuomalaiset joka unelmoi ihmisten oikeuksien rajoittamisesta ja tämä hallituksen esitys on pahempi kuin halla ahon nuiva manifesti

mutta perussuomalaiset ovat keskustelleet maahanmuutosta pitkään tuoneet esille niitä asioita mitä ongelmia siitä on tullut kotoutumisen kannalta kuluja

täällä on myös ihmisiä jotka ajattelevat niin että me olemme joutuneet tinkimään monista asioista on leikattu on kiristetty meidän taloutemme on tiukka miksi meidän pitäisi silloin olla kaikessa niin avomielisiä

varmasti on näin täällä joku edustaja puhui siitä muistaakseni niinistö että lapsilla on siellä paha olla ja on aikuisillakin

ja tuota noin niin ei tee tämä minun henkilökohtainen mielipiteeni on se että ei tämä ratkea sillä että me lähdemme siirtämään puoli maailmaa toiselle puolelle maapalloa vaan kyllä meidän täytyisi myös lähteä ratkomaan niitä ongelmia siellä

varsinkin kun istumme sinun kanssasi anteeksi edustaja niinistö perustuslakivaliokunnassa niin en ole koskaan puhunut kenestäkään ihmisestä epäkunnioittavasti ainakaan omasta mielestäni

sitten haluaisin muistuttaa vielä siitä että euroopassa on maita jotka ovat nyt kiristäneet tätä maahanmuuttopolitiikkaa ja yhdenmukaistaneet sitä

hallintovaliokuntahan oli sitä selvittänyt että jos johtuu viranomaisesta se syy että sitä hakemusta ei ole voinut sinne jättää tai käsitellä niin sen voi jättää myöhemmin

ruotsi on juuri hyväksynyt erittäin tiukan perheenyhdistämistä koskevan lainsäädännön elikkä siellä on pääsääntönä se että aina tulee määräaikainen oleskelulupa eikä lyhyihin oleskelulupiin saa lainkaan perheenyhdistämistä ja pidemmänkin osalta vain jos pystyy elättämään

valitettavasti me voimme ottaa vain sen määrän ihmisiä kuin me pystymme järkevästi ottamaan ottaen huomion meidän oman tilanteemme oman turvallisuustilanteemme oman taloustilanteemme ja sen mitä me pystymme kotouttamaan ihmisiä

sitten vielä haluaisin lasten osalta sanoa sen että itse ainakaan ja niin kuin perustuslakivaliokunta totesi lausunnossaan myöskin emme halunneet poistaa kokonaan yksin tulevilta lapsilta sitä toimeentuloedellytystä sen vuoksi ettei lapsia käytettäisi hyväksi että heidät lähetetään yksin tuonne maailmalle ja sitten he voivat toimia perheenkokoajina

olen hieman hämmentynyt siitä että silloin kun tämä hallituksen maahanmuuttopoliittinen ohjelma ja turvapaikkaohjelma syksyllä tai joskus marraskuussa julkaistiin niin sdpn puheenjohtaja antti rinne vuolaasti kehui näitä meidän toimenpiteitämme

en tiedä sitten eikö hän ymmärtänyt mitä perheenyhdistämisellä tullaan tarkoittamaan vai eikö hän tiennyt sitä että toimeentuloedellytyksethän ovat nyt jo samat

kiitos esittelyistä ja työ ja tasa arvovaliokunnan jäsenenä kiitän siitä että meidän lausunnostamme otettiin huomioon huoli nuorten syrjäytymisestä ja näistä lisärahoista koskien nuorten tilannetta sekä harmaasta taloudesta

me emme perustuslakivaliokunnan lausunnossa siihen nyt vahvasti ottaneet kantaa mutta me hyväksyimme kuitenkin yksimielisesti tämän hallituksen esityksen näkemyksen siitä että tämä voi altistaa lapsia hyväksikäytettäviksi

jos tämä pitää paikkansa että yritykset katsovat että heillä voisi olla tällaisia työpaikkoja jotka eivät vain kohtaanto ongelman vuoksi löydä työntekijöitä niin onko yhtään selvitetty mistä tämä luku voisi tulla

onko tässä osana myös mukana tämä että meillä on nyt kohdennettu yksityisten työnvälityspalvelujen lisäämiseen varoja samoin kuin te toimistoihin koetetaanko tässä yksityisten työvoimapalvelujen kautta saada lisää kohtaantoa tähän

arvoisa puhemies

edustaja räsäselle nyt vielä kuitenkin kommentoisin sitä että minä puhuin siitä mitä edustaja rinne sanoi viime syksynä teidän puheenjohtajanne ja te sanoitte sitten että juu että hyväksyimme sen ajatuksen että perheenyhdistämisdirektiivi otettaisiin käyttöön jos ymmärsin oikein

olisi hyvä kuunnella huolellisesti mistä puhutaan niin sitten ei tarvitsisi tuoda sellaisia asioita siihen keskusteluun meillä on ilta muutenkin pitkällä jotka eivät siihen liity

juuri pienyrittäjien puolesta olen monesti sitä asiaa ajatellutkin ja he ovat olleet minuunkin yhteydessä että se ensimmäisen työntekijän palkkaaminen tai toisenkin työntekijän palkkaaminen on suuri riski on myöskin tämä henkilökemioiden tilanne ja muutenkin on paljon vaikeampaa

mutta on mainiota täällä takapenkissä kun täällä ei kyllä omaa ääntänsä kuule

tässä on ollut kotimaisuudesta paljon puhetta ja haluan nyt muistuttaa itse kullekin että olen syyllistynyt tähän myös itsekin ne meistä keillä on varaa ostaisivat niitä kotimaisia tuotteita ja matkailisivat suomessa

usein tuolta takin takaa löytyy vain se made in china ja sillähän sitä kotimaisuutta ei tueta

mutta se ei ollut minun puheenvuoropyyntöni aihe vaan se että täällä edustaja järvinen puhui siitä kun minäkin olen työelämä ja tasa arvovaliokunnan jäsen että oppositio oli ainoa joka esitti rahaa tosiaan eriävässä mielipiteessä ja minulle tuli semmoinen tunne että oppositio oli ainoa joka tähän kiinnitti huomiota

kyllä me olemme työtä sen eteen tehneet

tässä on hyvin samanlaisia puheenvuoroja käytetty ja tulijoita riittää

suomi käytti hölmöläisten talolle sellaisen minäkin aion käyttää eli minä kiitän hallitusta ja ministeriä siitä että kuntien tuska on otettu siinä mielessä huomioon tässä vaikeassa tilanteessa että näitä valtionosuuksia ei tosiaan vähennetä

kukaan ei

niistä

navetan ollaan näitten asioiden kanssa tuskasteltu ja aina mietitty että kuinkahan paljon ne taas leikkaantuvat eli todella kiitollisia ollaan siitä asiasta

meilläkin hyvinkäällä nyt saatiin se vero vielä pidettyä ja toivotaan että saadaan ettei tarvitsisi nostaa

toki kaikki nämä hallituksen toimet siihen että ruotsi otti käyttöön tilapäiset rajatarkastukset kuntien tehtäviä halutaan vähentää varmasti auttavat ja sitä valinnanvapautta voidaan käyttää se kuitenkin on joustava

kiitän arvoisa rouva puhemies